kun kokoomuksen eduskuntaryhmässä käytiin monipuolista ja minun mielestäni korkeatasoista keskustelua jalkaväkimiinojen vaikutuksesta suomen kykyyn puolustautua läsnä oli myös puolustusministeriön kenraali tosin mielestäni oikeutetusti vain prikaatikenraali koska minua kyllä sanoisinko hieman huippasi hänen lausumansa

sen takia yleensä ajaudutaan siihen tilanteeseen että niin kiinteistöjä kuin muuta kiinteätä omaisuutta pyritään varjelemaan

ei voi perustua pakkoliitokseen ainakaan tällainen näkökohta ja ylipäätänsä voisi sanoa että koko kuntauudistukseen liittyvä perustyö on aika sanoisinko suorastaan pinnallisesti tehty

suomen valtio kuitenkin on pyrkinyt ratkaisemaan ongelman tukemalla tekesin kautta innovatiivisia uusia ideoita patentteja keksintösäätiön ja monen muunkin organisaation kautta

koska se ei pääse karkuun korkeampi verotus voidaan kohdistaa siihen

siitä huolimatta riskipääomaa ei näihin hankkeisiin näytä löytyvän silloin kun tulee se vaihe että tekes ei enää voi rahoittaa varsinaista liiketoimintaa

venäjän armeija on lähinnä vaarallinen itselleen

minulle tämä ei ole mikään arvovaltakysymys mutta olen tottunut siihen että vaativat hankkeet tehdään hyvän huolellisen valmistelun jälkeen ennen kuin otetaan niin ratkaisevaa askelta kuin nyt on kyseessä

suomessa on liian vähän yksityistä pääomaa ja yksinkertaistettuna voisi sanoa että pääoma on työntekijän paras liittolainen

ystäväpiiriini kuuluu paljon kaaderikoulutuksen saaneita henkilöitä jotka seuraavat suomen sotilaallista tilannetta ja ovat tiedustelutietojen varassa kuukausittain

sitä vain tarvitaan kaksi prosenttia arvioni mukaan joka vuosi enemmän jotta tuotannollinen kilpailukyky vientimarkkinoilla säilyisi vähintäänkin entisen kaltaisena

en usko että ne nyt sieltä ovat lähdössä sen paremmin tänne kuin mihinkään muuallekaan mutta tämä osoittaa kuitenkin että naapurivaltiolla on mahdollisuus varautua melkeinpä mihin tahansa

tässä uudessa hallituksen ohjelmassa kuitenkin lähdetään nimenomaan puuttumaan pääoman määrää ja pääoma tuotannontekijöistä kaikista määrään ja se pääoma joka nyt joutuu progressiivisen verotuksen kohteeksi on aivan erityisen liukasta

näiden henkilöiden kyky yritysten kyky käyttää maailmanmarkkinoita erilaisia veroratkaisuja hyväksi on parantunut sen takia että suomi on jäsenenä euroopan unionissa ja paras verokohtelu löytyy varsin läheltä virosta

nyt viime aikoina sitä ei ole uusittu mutta amatöörit ovat kyllä laskeneet helsingin ja pienimpien kuntien yhtä suuren yhteenlasketun väestön aiheuttamia eroja

pienten kuntien kohdalla paikalliset olosuhteet vaihtelevat suuresti

tämä ottawan sopimuksen sotilaallinen dokumentaatio on tehty kanadan pioneerien avulla joiden miinoituskokemus on lähinnä kirjoista opittua eikä käytännössä hankittua

kymmenen vuoden aikana voisi sanoa käyttöpääoma jonka virossa toimiva yritys saa näin haltuunsa on ratkaiseva kilpailuetu silloin kun toimitaan pääomavaltaisella teollisuusalalla jossa markkinat esimerkiksi ovat itämeren altaan ympäristössä

se on useimmiten alueen merkittävin toimija merkittävin työllistäjä ja merkittävin lisäarvon tuottaja

puolalaiset baltialaiset tulevat vielä kilpailuun mukaan koko ajan tiivistyvällä kilpailutyöllä ja parantuvalla laadulla

kun tähän lainsäädäntöön sisältyy vielä viiden vuoden suojalauseke joka johtaa siihen että julkiselta sektorilta on aika kiusallista ottaa sitä riskiä jonka yksityisellä sektorilla joutuu väkisin ottamaan irtisanomisen tai lomautuksen tullaan erittäin monimutkaisiin ongelmiin jotka ovat myös oikeudenmukaisuuden kannalta vähintäänkin kyseenalaisia

suomen armeija ja suomen sanoisiko yleinen mielipide on kuitenkin erittäin maanpuolustustahtoinen

suomen armeijan kapasiteetti on todennäköisesti erittäin korkea verrattuna tämän hetken euroopan muiden armeijojen kykyyn puolustautua tai reagoida

näissä perintövero nousee laskelmieni mukaan aivan kohtuuttomaksi

se että kuitenkin ehkä jatkossa jatketaan varusmiesten kouluttamista miinoituksiin osoittaa tervettä harkintaa ja se että jatketaan myös varusmiesten sissikouluttamista osoittaa myös sen mielestäni että suomen armeijan ylin johto varautuu siihen että maa joutuu miehityksen tai vastaavan uhan alaiseksi

sen seurauksena todennäköisesti kouvolan seudun kiinteistömarkkinat romahtivat ja muutenkin ihmisten sopeutuminen uuteen olosuhteeseen vaikeutui

silloin tarvitaan maamiinoja koska maamiinat pannaan suojaamaan panssarivaunun esteeksi asetettuja panssarimiinoja

sillä käytännössä ei ole mitään merkitystä sen sijaan pääomaverotuksen progressiolla samoin kuin osinkoveron progressiolla on verosuunnittelua kiihdyttävä vaikutus

se että näin meneteltiin oli minun mielestäni harkitsematonta ja johti siihen sanoisinko säästämiskierteeseen jota täällä nyt on suunnilleen kaksi tuntia vaikeroitu

arvoisa herra puhemies

oppi sodan voittamisesta jota lyhyesti kutsutaan strategiaksi on itse asiassa pisimpään tutkittu alue mitä yhteiskunnassa on sen johdosta että sota on yleensä kansaa ja yksilöä niin voimakkaasti kohteleva ja siitä on sen johdosta kautta aikojen tehty hyvät dokumentit

yksi strategian perusoppi on se että liittoudu koska sitä kautta voimavarasi paranevat voiton mahdollisuus kasvaa riski hävitä pienenee

myös muissa tilanteissa joissa suomen sanoisinko olemassaolo ja kehitysmahdollisuudet ovat olleet vaakalaudalla sama periaate on näyttänyt toistuvan

jos kriisi eskaloituu euroopassa luulen että kaikki valtiot ovat kiinnostuneita oman sotilaallisen arsenaalinsa lisäämisestä varmuusvarastojen kasvattamisesta käy niin kuin talvisodan aikana jolloin suomi joutui hätäpäissään hankkimaan erilaista materiaalia voidakseen käydä sotaa

kukaan ei tietenkään toivo sotaa mutta sen varalta on syytä olla riittävä kynnys ettei sitä myöskään toinen osapuoli kovin herkästi aloita

kaikki nämä strategian periaatteet tukevat nimenomaan tätä tavoitetta ettei sotaa tai kriisiä synny jos on uskottava puolustus ja sitä parantaa liittoutuneisuus

siellä on kainosti todennäköisesti tahallaan unohdettu tämä puoli mistä johtuu suomen kansan haluttomuus tukea nato jäsenyyttä

olen vain päätellyt että monet olettavat että suomen nuoret naiset ja miehet joutuvat vastoin omaa tahtoaan joihinkin sotatantereisiin maan rajojen ulkopuolelle

syytä olisi selvittää koska se että suomi on naton ulkopuolella itse asiassa asettaa suomen itsenäisyyden paljon suurempaan vaaraan kuin se että olisimme liittoutuneet

jos nyt ajatellaan talvi arktisiin tai muihin haasteellisiin olosuhteisiin tarvittavia varusteita molemmissa maissa näitä tuotetaan mutta norjan kustannustaso on kyllä niin paljon korkeampi että jos emme siinä kisassa pärjää niin johan on kumma

ajatelkaa niitä nuoria ihmisiä etenkin miehiä joilla on vajavaiset opinnot ei armeijan suoritusta takana minkälaiseen asemaan he joutuvat työmarkkinoilla

toteaisin vain kuitenkin että kaupungin ja naapurikunnan joka on usein maalaiskuntamuotoinen välinen tuloero ei ole yksistään riittävä argumentti koska ostovoimapariteetilla mitattuna tuo tuloero joka yleensä suosii kaupunkiasutusta katoaa eli asumiskustannukset ja monet muut palvelut ovat maaseudulla tuntuvasti halvempia

kuntatalouden kannalta jos katsotaan sitten yhteisövero osuutta joka kunnan tulokertymässä on mielestäni lähes ainoa jossa kunta ei ole velvollinen tuottamaan tiettyjä palveluita vaan joka jää kunnan vapaasti harkittavaksi yhteisövero osuus sen takia että elinkeinoelämä jalostusarvoltaan kasaantuu keskuksiin eli kaupunkeihin tukee sitten vastaavasti kuntaa

jokaisen kunnan kohdalla on niille kuuluvia erityispiirteitä ja niiden hyödyntäminen on kunnanvaltuuston ja muiden luottamushenkilöiden vastuulla

ei ole mitään sellaista evidenssiä joka osoittaisi että nämä faktat jotka ministeri esitti olisivat yleispäteviä

yleisesti ollaan asiantuntijoiden keskuudessa aika vakuuttuneita siitä että maailmantalouden nousu alkaa sieltä mistä finanssikriisikin eli yhdysvaltain talous pyritään saamaan ensiksi tolpilleen ja sitä kautta maailmantalouskin nousuun

voin kuvitella että yhdysvaltain finanssimarkkinoilla seurataan varsin huolellisesti miten yhdysvaltain pörssi kehittyy ja suomen pörssillä on ollut taipumus nousta samalle tasolle noin puolen vuoden viipeellä

kansalliseen varallisuuteen kuuluu aivan keskeisenä se että suomalaiset omistavat suomalaisen elinkeinoelämän keskeiset toimijat ja tässä suhteessa syntyy ehkä yllättävä vaara

ne ovat siis vakavaraiselle sijoittajalle esimerkiksi eläkesäätiölle joka toimii yhdysvalloissa melkeinpä uskallan sanoa pelkkä suupala

suomessa ei ole finanssivarallisuutta joka olisi likvidiä käytännöllisesti katsoen muualla kuin takaisinmaksuina tel yhtiöissä joissa tällä hetkellä osakepaino on perin alhainen

nyt täytyisi nopeasti muuttaa vakavaraisuussääntöjä entisestäänkin suojaamaan suomalaista omistusta siten että työeläkeyhtiöt voisivat ottaa suuremman osakepainon ja ostaa kotimaisia yhtiöitä ainakin määräysvallasta merkittävän osan

usein ne ovat lääketieteeseen teknologiaan tai ainakin korkeaan osaamiseen keskittyneitä usein tekesin sitran akatemian tuella käynnistettyjä yhtiöitä

kun on uusi ministeri niin jos hän panee tuulivoimalan selvitykseen niin koko tämä hallinnollinen taakka ja erityismääräykset jotka liittyvät rakentamiseen olisi syytä myös penkoa valitusoikeuksineen ja ennen kaikkea se että maatalousmaalle ei ole kiinteistöveroa jolloin kaavoitettua maata on asuntokeskuksissa aivan liian vähän mikä johtaa vähäiseen tuotantoon ja korkeaan hintatasoon niillä alueilla joilla väestö kasvaa

meillä ei ole varaa itse asiassa menettää niitä ollenkaan meiltä puuttuu tällaisia potentiaalisia korkean osaamisen yrityksiä jotka työllistävät tulevaisuudessa suomalaisia maistereita ja tohtoreita ja ammattikorkeakoulun käyneitä tämän hetken opiskelijoita

tässäkin suhteessa olisi toivottavaa että myös työeläkeyhtiöt voisivat näiden vakavaraisuussääntöjensä puitteissa panostaa tähän kategoriaan

finanssikriisin seurauksena on myös useissa maissa kehitetty uusia instrumentteja joilla turvataan kotimaisten terveiden yritysten jatko

irlannissa ranskassa ja englannissa on jo käytössä niin sanottu carry back filosofia joka tarkoittaa itse asiassa taannehtivaa tappiontasausjärjestelmää

suomalainen tappiontasausjärjestelmähän lähtee siitä että vahvistettua tappiota voidaan tulevaisuudessa kymmenen vuoden aikana syntyneistä voitoista käyttää yhtiön hyväksi

tässä carry back ajattelussa lähdetäänkin taaksepäin eli menestynyt yritys joka on maksanut veroja voi tämän vuoden tappioista käyttää aikaisempia voittovaroja hyväksi itse asiassa saa veronpalautusta jolloin yritys ei tarvitse myöskään takuita mikä esimerkiksi työeläkeyhtiöiden takaisinlainaustilanteessa on välttämätöntä

sen seurauksena voitaisiin varmasti pohtia myös sitä että koko postijärjestelmä saataisiin yhdellä kantokerralla kaiken kaikkiaan hoidettua

arvoisa herra puhemies

suomalainen opetustoimi nauttii vuosittain maailmanlaajuista kuuluisuutta sen takia että oppilaiden pisa tutkimustulokset ovat poikkeuksellisen hyviä suorastaan maailman huippua

siinä mitataan kuitenkin ehkä staattisen hierarkkisen yhteiskunnan mittareilla siellä mitataan tietyllä tapaa huolellisuutta tarkkaavaisuutta ja ehkä tietämistä

mutta olisivatko tulevaisuuden yhteiskunnassa sellaiset ominaisuudet kuin aloitteellisuus luovuus päämäärätietoisuus tarpeellisempia

vaikka näiden hankintojen raja arvoja on tuntuvasti nostettu kuitenkin markkinaoikeuteen tulevien asioiden määrä on pysynyt ennallaan ja kun itse asiassa markkinaoikeuden toimialaa kuten täälläkin on todettu on lainsäädännöllä laajennettu on oletettava että näiden riita asioiden määrä on jatkossa korkeampi kuin nykyisin

viime vuosina on selvästi havaittu että yritykset jotka ovat hävinneet esimerkiksi aikaisemman sopimuksen kilpailutuksen perusteella ovat ryhtyneet käyttämään valitustietä oman liiketoimintansa jatkamisen tai kilpailijan liiketoiminnan häiritsemisen tarkoituksessa

kun markkinaoikeuden valitus ei ole kovin kallis tämä on tehokas toimenpide ja kun valitusten käsittelyaika on noin yhdeksän kuukautta tällä on monesti aikaansaatu merkittävää vahinkoa koska uuden tarjouskilpailun järjestäminen tai muut asiaan liittyvät tulevat sitten kaikkien osapuolten jotka ovat mukana maksettavaksi

kun useimmissa tapauksissa on myös selkeästi nähtävissä että valituksen tarkoitus ei ole muuttaa tehtyä hankintapäätöstä vaan aikaansaada edellä mainittu tilanne on syytä pohtia onko lainsäädäntö ajanmukainen ja tulisiko jotain tehdä

kaiken kaikkiaan on arvioitu että näillä valitusmaksuilla voidaan kattaa vain muutama kymmenen prosenttia todellisista kustannuksista

itse asiassa markkinaoikeus on joutunut tilanteeseen jota ei varmaan alun perin ajateltu kun hankintalakia euroopan unionin pyynnöstä sovellettiin suomen oikeuskäytännössä

olisi syytä pohtia voitaisiinko markkinaoikeudessa ottaa käyttöön liiketaloudellisesti järkevämpi ratkaisu esimerkiksi selkeissä yksittäisissä asioissa joissa on nähtävissä että valitusperustetta ei todellisuudessa ole voitaisiin antaa nopeampi tuomio tai että markkinaoikeuden valituskustannuksia siirrettäisiin asiakkaiden maksettavaksi vaikkapa täysimääräisesti jolloin ainakin osa aiheettomista tarkoitushakuisista valituksista jäisi syntymättä

asialla on merkitystä koska yhä suurempi osa hankinnoista euromääräisesti näyttää tietyillä toimialoilla tulevan valituksen alaiseksi ja laki sinänsä on sellainen että vaatii hankintakilpailun tekijältä ja siihen osallistuvalta varsin suurta huolellisuutta ja tällöin vain oikeastaan valitus on mahdollinen ja menestyvä kun näissä muotoseikoissa on tapahtunut virhe

vaikka maamme innovaatiopolitiikkaa on jatkettu pitkään ja sitä voidaan pitää hyvinkin laajana ja kattavana ja siellä on useita uusia tuotteita siitä huolimatta sellaisia uusia yrityksiä joista voitaisiin katsoa että ne täyttävät korvaavan osuuden jota metsäteollisuuden ja ehkä myös teletekniikan tuotannon menettäminen muihin maihin merkitsee ei juuri ole näköpiirissä

itse olen toiminut seitsemän vuotta kansainvälisen kasvuyrityskilpailun tuomariston puheenjohtajana ja ikävä kyllä tänä aikana kasvuyritysten lukumäärä paremminkin on supistunut kuin kasvanut

sellaisen yrityksen joka käynnistää vientitoiminnan suomesta käsin on oltava riittävän riskinottokykyinen

miksi yrittäjät sitten jäävät elinkeinonharjoittajiksi eivät ota lainkaan ulkopuolista pysyvää työvoimaa johtuu ilmeisesti suurelta osalta siitä että yksinyrittäjän riskinottokyky ei riitä työsuhteeseen liittyvien riskien kattamiseen

jotain lainsäädännön muutoksia ajatellen näitä pienimpiä yrityksiä ensimmäistä työsuhdetta on jo toki tehtykin mutta ilmeisesti ei riittävästi

suomen konkurssilainsäädäntö on ehkä liian ankara

sitä on yritetty keventää niin sanotun henkilökohtaisen konkurssin suuntaan jossa silloin kun konkurssi tapahtuu siihen asti kerätty varallisuus menee mutta elämä voi alkaa puhtaalta pöydältä uudestaan

pankkisektori on jatkuvasti torpannut tämän kehitysuran

todellisuudessa näiden metsäteollisuuden ic tekniikan työpaikkojen vähentymisen kattamiseksi tarvittaisiin varmasti toinen mokoma josko sekään riittää

tässä isommassa sektorissa jossa sitten on jo mahdollista käynnistää vienti verotus muodostaa merkittävän harkintavaiheen

nykyinen verotus lähtee niin sanotusta nettovarallisuussäännöstä

tämä summa on pysynyt jo usean vuoden ajan saman kaltaisena eli miljoonan euron jälkeen oleva oma pääoma johtaa verotuksen kiristymiseen

kun vastaavasti myyntivoiton verotus näissä uusissa teknologiayhtiöissä on suhteellisen kevyttä sen takia että siellä ei myydä pääomaa siellä myydään tulevaisuutta ja kauppahinta voi olla varsin suurikin ja verotus on myyntivoitossa selvästi kevyempi meillä on vaarana ajautua sellaiseksi yritysten kasvualustaksi jossa valtion tuella innovaatiopolitiikan nimissä tuetaan alkavia yrityksiä mutta niiden tuotannollinen toiminta kuten itse asiassa myös nokian osalta on käynyt on vaarassa siirtyä ulkomaille

edustaja

kovin hyvä

järjestelmä jonka perusteella pääomaa sijoittavat pankit tai rahoitusyhtiöt pystyvät arvioimaan velallisen kykyä kantaa velasta syntyvä korko ja pääoman lyhennys

reittaus sai olla erittäin ankaran kritiikin kohteena yhdysvaltain senaatissa jossa arvioitiin että pankit reittausta suorittavat luottoluokituslaitokset sekä yritykset ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa siten että reittauksia oli harkinnanvaraisesti ja tarkoituksellisesti manipuloitu antamaan yrityksille parempi luottoarvio kuin ne todellisuudessa olisivat ansainneet

tästä seurasi että kun riski oli pienempi niin myös se korko jonka pääomaluovuttaja vaati oli alhaisempi

tästä on seurannut tällainen erittäin kiusallinen sanoisinko vaarallinen työyhdistelmä suunnilleen samanlainen kuin jos yrityksessä kirjanpitäjä olisi myös tilintarkastaja

ainakin yhdysvalloissa jälkeenpäin on pystytty osoittamaan että myös reittauslaitokset kilpailivat asiakkaista antamalla toisistaan kilpailutilanteessa aina parempia arvioita pitääkseen asiakassuhdetta yllä mutta olivat myös valmiit ottamaan tästä sitten kovemman hinnan

voisi sanoa että tämä on erittäin hankala asia koska finanssimaailmassa kaikki joutuvat käyttämään reittauksia sen takia että esimerkiksi eläkeyhtiöt ja eläkerahastot joutuvat hajauttamaan eri maihin sijoituskohteitaan vähentääkseen yhden maan riskiä

suomeltakin on ulkomailla sekä työeläkeyhtiöillä että muilla sijoittajilla useita kymmeniä miljardeja ehkä peräti sata miljardia euroa

näin ollen luotottajalle eli itse asiassa eläkkeensaajille on sisällytetty sellainen riski joka on tahallaan rakennettu harhaanjohtavaksi

niin kauan kuin kohde on kohtuullisen pieni ei olla vaarassa ajautua systeemiriskiin joka tässä kreikankin tapauksessa on ilmiselvästi se jota yritetään kaikin keinoin eli pääomittamalla uudestaan lainoja välttää

olisi parempi jos maailmanlaajuisesti ja tässä suomi voisi olla aktiivinen aloitteentekijä reittausjärjestelmä muutettaisiin sellaiseksi jossa valtion viranomainen lähinnä finanssivalvontaa suorittava tekisi reittauksen kysymättä reitattavalta ollenkaan sitä missä reittaus suoritetaan

reittauksen kustannukset jotka nekin ovat merkittävät voitaisiin sisällyttää yhtiöiden toimilupaan tai muuhun veronluonteiseen maksuun

tällä saataisiin estetyksi sellainen tilanne joka on ollut omiaan johtamaan kohtuuttomaan velanantoon velanhoitokyvyttömille niin valtioille kuin yksityisille yrittäjille

yhdysvalloissa loma asunnon vieressä on poliisilaitos ja kun poliisipäällikkö sai jostain tietää asianomaisen kotimaan hän vaati minulta pientä palvelusta eli suomalaisen poliisin hihamerkkiä koska hänellä omien sanojensa mukaan on maailman laajin kokoelma

poliisit pääasiassa ajavat tämän johdosta yksin yhdellä autolla ja kun tilanne sen vaatii paikalle menee kaksi eli partiot kasaantuvat siihen toimintapisteeseen ja turvallisuus poliisitoimessa pyritään tätä kautta takaamaan

varmaan aikanaan siihen on ollut perusteita autot ovat olleet kalliita ja polttonestettäkin on saatu ostettua rajoitetusti mutta yleisen turvallisuuden kannalta kannattaisi vielä pohtia onko amerikkalainen järjestelmä sittenkin yleisen turvallisuuden luomisen kannalta suomalaista parempi

talousvaliokunnassa kuultujen asiatuntijoiden perusteella jäin pohtimaan minkälainen tilanne syntyy jos nyt ei käynnistetä mielestäni tarvittavia ydinvoimaloiden rakentamisia

on esitetty vastaväite nimenomaan ettei tarvita sen takia että ennusteissa erilaisten olettamusten varassa voidaan kuvata tilanne että on todella tarpeetonta luoda lisäkapasiteettia ydinenergialle

jos kymmenen vuoden kuluttua kuitenkin havaitaan että on jätetty tekemättä päätös käynnistää ydinvoimalan rakentaminen joka kestää kymmenen vuotta ajaudutaan kehitysloukkuun jossa nopeasti joudutaan sopeuttamaan yhteiskunnan energiankulutus siihen ettei ole käytettävissä omaa energiantuotantoa

jos on tuontienergiaa saatavilla oletan että tilanne markkinoilla on sen verran kiristynyt että hinta on korkeampi jos on paljon energiaa tarjolla

jos sitten toisin päin käy että havaitaan kymmenen vuoden kuluttua ettei todellakaan nyt tarvita mahdollista energiaa kun energiakapasiteetti on valmis ydinvoimala voidaan laitoksena jättää käynnistämättä yhdeksi tai useammaksi vuodeksi

ei se sillä lailla ole pilaantunut investointi

jos hallituksen nykyinen ohjelma säilyisi mitä en usko jatkossa samankaltaisena viennin suhteen siis suomi ei tuottaisi pysyvästi vientiin ydinenergiaa epäilen että tämäkin asia aikanaan tulee vielä moneen kertaan pohdittavaksi

se ei ole muuten riippuvainen ahtaajien lakosta on aika helposti hallittavaa ja todennäköisesti sillä on pysyvää kysyntääkin ja suomella on tässä asiassa osaamista joka on kansainvälisesti kilpailukykyistä

jokainen uusi ydinvoimala maailmassa tehdään one off eli se ottaa huomioon kaiken sen kokemuksen mitä aikaisemmista ydinvoimaloista on saatu